ja kun me nyt vielä mietimme tätä että millä tavalla niin ehkä meidän olisi syytä tehdä hyvin pikaisesti tämä työmarkkinauudistus nostaa työllisyysastetta ja saada vielä panostettua koulutukseen

södermanin kanssa koska se antaa mahdollisuuksia paljon itsenäisemmin palkata hyviä henkilöitä töihin ja palkata heitä ei pätkävirkasuhteessa vaan itse työsuhteisiin jotka ovat pysyviä ja sitä kautta antavat turvaa henkilöstölle mahdollisesti tehdä hyvää tutkimusta hyvää opetusta

minä todellakin toivon että tämä keskustelu täällä liittyy tähän kehittämispuoleen eikä ainoastaan että olemme huolissamme olemme suruissamme olemme peloissamme ja sanotaan että tehdään bulkkituotantoa

tilivirastoasemasta luopuminen tuo yliopistoille juuri sitä toiminnallista vapautta mutta myös vastuuta mitä on toivottu yliopistojen sisällä

hei hyvät ystävät hyvät ystävät todellakin tulkaa te mukaan kehittämään näitä juttuja esimerkiksi verkko opetuksen osalta

yliopistot päättävät tämän uudistuksen myötä myöskin rahoituksen kohdentamisesta yliopiston sisällä omiin strategisiin valintoihin

itse seitsemän vuotta yliopistossa työskennelleenä muistan että kyllä suurimpia valituksenaiheita oli että on se aina tuskaa opetusministeriön virkamiesten kanssa keskustella mihin nyt saadaan rahaa ja mihin ei

me halusimme tehdä omaa huippututkimusta mutta eipä taas tänäkään vuonna onnistunut

yksi toinen erittäin tärkeä keskustelunaihe on aina ollut vuosikausia minkäs kokoiset ne vuokrat täällä yliopistolla oikein ovat

nyt yliopistoille siirtyy tämä kiinteistöomaisuus ja myöskin päätösvalta sitten omista toimitiloista ja vuokratasoista

tässä unohdettiin se näkymä mikä meillä olisi voinut olla parhaimmassa tapauksessa se näkymä mistä jo ed

eivät he ole ulkopuolisia vaan heitähän on tarkoitettu juuri sparraamaan yliopiston johtoa koko yliopistolaitosta ajamaan sen yliopiston etuja silloin kun he siirtyvät sen hallitukseen

jo ihan velvollisuuteen kuuluu tukea sparrata viedä eteenpäin yliopistoa tämän hallituksen näkökulmasta

voin kuvitella kuinka moni esimerkiksi elinkeinoelämän puolelta lähtee ehdokkaaksi kun joutuisi reposteltavaksi sitten sisällä kenet valitaan ja kenet ei

eli minä ehdotan että on selkeitä vaalitoimikuntia ja vastaavia jotka sitten tuovat yhden listan siitä ketkä ovat yliopistohallituksen edustajia

väitän että edelleenkin yliopiston rehtoreilla tämä johtamisasema niin sanottu toimitusjohtajan asema ei ole kovin helppo kun on yliopiston sisäinen konsistori ja yliopiston ulkoinen hallitus

ihan hienosti tehty työ

edustaja pekkarinen tietää hyvin usan budjetin puolella ne asiat mutta sehän on hyvin voimakkaasti puolustussektori ja siihen liittyvä ja sieltä tulee niitä innovaatioita että se liittyy kuitenkin merkittävästi siihen

tehdään ensin kunnissa markkinat niin kyllä tulee palveluntarjoajia

otetaan kaikki opposition hyvät ideat mutta toivon että myöskin te kuuntelisitte hallituksen hyviä ideoita ja löydettäisiin aidosti niitä ratkaisuja

arvoisa herra puhemies

meidän on pakko löytää joitain uudenlaisia tapoja

yksi tärkeä tulevaisuuden yhteiskunnan näkökulma on yrittäjyyskasvatus ja sen läpivieminen koko koulujärjestelmässä ilman että se on erillinen ohjelma vaan se on joka linjalla koska se on suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä

mutta paria kohtaa minä ihmettelen joissa meillä on valtavat erot

tavoitehan tässä hallituksen esityksessä on sekä hyvä että myöskin välttämätön liittyen tähän eu lainsäädäntöön eli tavoitteenahan on joukkoliikenteen kehittäminen palvelun turvaaminen eu lainsäädännön mukaisuus ja sitten myöskin kilpailun vapauttaminen

tästä juuri on kysymys

myöskin tämä esitys on mennyt parempaan suuntaan huomattavasti koska vielä kevään aikana yrittäjillä ja lainsäätäjillä oli hyvin kaukana toisistaan olevia näkökulmia

sanokaa ihan suoraan vähän niin kuin kokoomus että tällainen yksinkertainen selkeä verotus kannustavaan kasvuun liittyvä verotus on parempi eli lähellä viron mallia oleva juttu mutta te esitätte nyt ristiriitaisia näkemyksiä

sen budjettivarat ovat noin kolme kertaa enempi kuin on suomalaisten teknillisten yliopistojen ja ruotsissakin on jo kaksinkertainen määrä

mikä yritys enää toivoo näin tietyllä tavalla lyhytjänteistä ajattelua siitä

yrittäjien perusnäkökulma linja autopuolella erityisesti oli että nyt ollaan siirtymässä tällaisesta markkinaehtoisesta toiminnasta julkisrahoitteiseksi ja yhteiskunnan tuella olevaksi

myöskin riskinä kannettiin sitä että kilpailu keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille ja sitä kautta maaseutu unohtuu

eli kun oli pidemmät reitit maaseudulta kaupunkiin niin niillä hiljaisemmilla reiteillä tehtiin tappiota mutta ne korvattiin sitten taas kaupunkiseutujen reiteillä ja siinä suhteessa siinä oli paljon uhkatekijöitä joita nyt on päästy viemään parempaan suuntaan

eli tulos näyttää nyt järkevän tuntuiselta kompromissilta ja kun liikenneluvat korvataan siirtymisajan liikennesopimuksella niin näyttää siltä että myöskin yrityselämän puolelta nämä ajat ovat riittävän pitkät ja sopeutuminen on mahdollista

muutamia kommentteja tietyllä tavalla on tullut myöskin yrittäjäpuolelta mikä haluttiin nyt tässä ottaa esille oikeastaan kahteen kohtaan lähinnä soveltamiseen miten lakia sovelletaan kun näyttää siltä että soveltamisteksti on ehkä hiukan erilainen kuin lakiteksti

ehkä se liittyy siihen että keväällä oli vähän erilaista tunnelmaa ja sitten tämä lakiteksti kyllä hyvin korjasi sen

toisaalta niin kunnalla on se että tietyt yrittäjät ovat kommentoineet sitä että kun siirrytään tietyllä tavalla tällaisesta markkinaehtoisuudesta sopimuslähtöisyyteen niin siellä mainitaan että reittien ajomääriä voidaan vähäisessä määrin muuttaa asiakkaiden vähentyessä

arvoisa rouva puhemies

monet yrittäjät ehkä pelkäävät sitä että kun me nyt olemme toimineet markkinaehtoisesti ja jos kerta kaikkiaan asiakkaat ovat vähentyneet ja on ollut pakko vähentää myöskin vuoroja toisaalta myöskin sitten lisätä niin uskaltaako allekirjoittaa sellaisia sopimuksia sitten joten siinä suhteessa tullaan suurempaan riskiin

arvoisa rouva puhemies

se on se suuri kysymys tässä

mutta sitten olisin arvoisia perussuomalaisia haastanut analysoimaan yhdessä sitä mitkä olisivat olleet nämä vaihtoehdot

on hyvä kysymys heittää myöskin edustaja heinäluomalle että kun katsoi näitä teidän listojanne nyt julkisen sektorin kovia investointeja ja panoksia niin saammeko me teitä laskemaan paljonko te ottaisitte velkaa ensi vuonna

arvoisa puhemies

esimerkiksi se mitä ministeri katainen sanoi että jos tehtäisiin velkajärjestely niin kuka on sitten takaajana näille lopuille

maailma on todellakin elänyt jo vuosikausia yli luonnonvarojensa ja samalla tietyllä tavalla tuhonnut ilmastoa maaperää ja vesistöjä

minä olen täysin samaa mieltä arvoisan pääministerin kanssa siitä että nyt kaikki tuntuvat olevan loukkaantuneita kaikille ja kaikki mahdolliset tahot on nyt syyllistetty

nyt on isät syyllistetty nyt on äidit syyllistetty nyt on päiväkodit syyllistetty ja päiväkoteja on syytetty jo laitoksiksikin tässä vaiheessa

heidän oma valuuttansahan olisi devalvoitunut todella runsaasti

esimerkiksi kiina ja yhdysvallat tekivät historiallisen sopimuksen hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta muutama viikko sitten

toivon että tätä syyllistystä nyt ei enää tehtäisi vaan arvostetaan kaikenlaista lasten arvokasta hoitoa ja kasvamista aikuiseksi

suomessa onneksi lähes kaikille on ollut selvää että luonnonvarojen käyttö ei saa ylittää luonnon kantokykyä ja tiedostamme että meidän luontoamme on suojeltava

meillähän on esimerkiksi hyvä eurooppalaisittain erinomainen verkko kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita

eikö tässä pyritä tekemään juuri sitä että tulisi tasa arvoisempi palkkaus jolloin ei tarvitsisi enää euron konsultoida missään tapauksessa tätä

puutun kanssa tähän sääntelyyn mitä pääministeri ansiokkaasti kertoi että tapahtuuko niin että meillä on hyviä aikomuksia mutta käytännössä kuitenkin tämä sääntely tekee sellaisen että ne työpaikat eivät toteudu

suurimmat yhteiskunnalliset kiistat luonnonvarojen kannalta syntyvät siitä että lain tulkinta ei ole välttämättä mitenkään yksiselitteinen

tietyllä tavalla tulkintaepäselvyydet estävät hankkeiden etenemisen vuosikausiksi

hallitus onkin ryhtynyt selkiyttämään tätä lainsäädäntöä

toinen esimerkki on vaikka nuorisotakuu ja sanssi kortti

byrokratian purkamiseksi hallitus esittää ympäristölu pien automaattisesta tarkastusmenettelystä luopumista sekä maa ainesluvan ja ympäristöluvan menettelyjen yhdistämistä

tilanne on että nuoret joutuvat ensin menemään te toimistoon anomaan sitä ja sen jälkeen kun se lopulta on saatu niin sitten yritykset joutuvat menemään te toimistoon anomaan että hyväksytäänkö heidät

vähän toinen esimerkki on vaikka turvetuotannon kymmenen vuoden lupaprosessi joka on aika kohtuuton ja johonka täytyy löytyä parannuskeinoja

voimme silloin tässä tapauksessa kyseenalaistaa että tuommeko mieluummin enempi saastuttavia fossiilisia polttoaineita suomeen vai kehitämmekö ympäristöhaitat minimoivaa turpeen nostoteknologiaa

arvoisa rouva puhemies

viime aikoina on puhuttu myöskin paljon kaivostoiminnasta valitettavasti nyt ihan viime päivinä ja viime viikkoina ja kuukausina negatiivisesti erityisesti talvivaarasta johtuen

sanotaan että kasvu on kaiken perusta

arvoisa puhemies

laiskaa pääomaa siirretään ahkeraksi pääomaksi

kaivos ja mineraali innostus on kääntynyt aikamoiseksi noidankehäksi ja kaivoksille etsitään ulkomaisia omistajia tai halutaan jopa lopettaa niitä kokonaan tällaisena yksisilmäisenä näkökulmana

kaikki nämä tavoitteet ovat

ensimmäisenä te haluatte nostaa osinkoverotusta

kysykääpäs niiltä yrittäjiltä jotka haluavat yrittää onko se heille signaali että kannattaa työllistää kun otetaan lisää sitten veroa

ensinnäkin syytitte voimakkaasti suomalaisia suurimpia yrityksiä että vievät työpaikat pois

kuitenkin mielestäni ja mielestämme kokoomuksen mielestä kaivospolitiikkaa tulee arvioida pitemmällä aikavälillä

sen jälkeen te haluatte nostaa korkeampia palkkatuloja eli tehdäänpä vähempi töitä ei varmaan enempää kuin kuusi tuntia töitä sitten koska korkeampia tuloja halutaan verottaa lisää

on tärkeätä että ollaan kansainvälisellä puolella ja koko tämä verkosto toimii

suomen kannattaa pitää kiinni mineraaleistaan sillä maailman metallivarannot ovat rajalliset

toiseksi muissa puheissa olette vastustanut sitten kasvullisia yrittäjiä siinä suhteessa että nostetaanpa pääomaveroja nostetaanpa osinkoveroja nostetaanpa yhteisöveroja

meillähän on todella huipputeknologiaa kaivostoiminnan puolella

kenties meidän pitäisi vähän pitemmällä aikavälillä miettiä että meillä olisi suunnilleen maailman mallikaivoksia mitkä olisivat esimerkkinä myöskin muille

mitä se merkitsee

kolmantena olette sanonut tässä puheenvuorossanne että on virhe kun toimenpiteet työllistämisessä suunnataan alle kolme kuukautta työttömänä olleisiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

luonnonvarojen kestävä käyttö voi olla suomelle vahvuus myös taloudellisesti

maailmalla todellakin etsitään erilaisia ratkaisuja näihin ympäristön ja kestävän kehityksen haasteisiin

kun tässä tulevaisuusselonteossa juuri pyrittiin tähän yhteisölli syyden lisäämiseen niin onko se todellinen väärinymmärrys